totesin en puhunut myynnistä vaan puhuin kumppanoitumisesta ja käytin esimerkiksi destian osalta esimerkkinä sitä että se voisi kumppanoitua sellaisen yrityksen kanssa jolla olisi muitakin rakentamisen vahvoja osa alueita kuin pelkästään maarakennus

on äärimmäisen tärkeää että myös yritysjohto osallistuu näihin eikä tämmöisiä ylisuuria palkkioita tai palkkoja makseta

toimintaympäristön turvallisuuden parantaminen pakolaisleirien suojelu ja humanitääristen kuljetusten turvaaminen noin keskeisinä

rajamäen puheenvuoroon growhown osalta siihen muutama vastaus

nämä ovat niitä tehtäviä ja tältä osin voidaan varmasti sanoa että jo nykyisessäkin paikassa tuo operaatio on turvallisuutta lisännyt

arvoisa puhemies

minusta tuo kysymys ratkaistaan varmaankin tulevissa hallitusneuvotteluissa niiden neuvottelijoiden toimesta että millä tavalla hallintoneuvostoja tulevaisuudessa näissä yhtiöissä on

siellä luonnollisesti sadekausi asettaa useiksi kuukausiksi haasteita taudit yleensä etäisyydet joukkojen kannalta veden riittävyys eli tämän tyyppisiä hyvinkin käytännönläheisiä ongelmia

tämän hallituksen periaateohjelmassahan me määrittelemme ne niin että missä valtio on vähemmistössä pörssilistatuissa yhtiöissä hallintoneuvostot lakkautetaan ja näin tapahtui muun muassa rautaruukin osalta

arvoisa puhemies

haavisto totesi on aivan keskeistä eli sudanin ja tsadin valtioiden keskinäiset välit ja kapinalliset joita puolin ja toisin tuetaan muodostavat sen riskitason jonka osalta on selvästi viitteitä viime viikoilta olemassa

olen sen lisäksi esittänyt itse että neste oilin ja fortumin osalta kun siellä valta ja vastuu eivät kulje käsi kädessä ja on syntynyt hallintoneuvostojenkin kannalta kohtuuttomia tilanteita niistä luovuttaisiin mutta eduskuntaryhmissä hallituspuolueissa on nähty että ne ovat tarpeellisia

ne ovat aina ikäviä ja valitettavia mutta sen sijaan se että näiden isojen irtisanomisten jälkeen hyvin suuri osa joko suoraan tai sitten koulutuksen kautta löytää henkilökohtaisesti uuden tien työhön ei ole hirveänkään usein isoissa otsikoissa

eli kun käyttää sanontaa alihintaan silloin pitäisi olla tarkka sen päivän kurssiin nähden

sadekauden aikana on myönnettävä että suomalaisten ja irlantilaisten leirin huolto ja evakuointi erityisesti on helikoptereiden varassa joita toiminta alueelle on tuonut venäjä ja ennestään siellä on puolalla helikoptereita

sen sijaan valtion kokonaan omistamissa monissa yhtiöissä vaikkapa veikkaus tai vr näen hyvinkin perusteltuna että hallintoneuvostot tämmöisenä kaksisuuntaisena informaatiokanavana ja kontrollikanavana säilyisivät

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tänä aamuna kävin puhelinkeskustelun hallituksen puheenjohtajan fagernäsin kanssa ja tuon keskustelun tuloksena hän teki johtopäätöksen ja ilmoitti että hän ei ole käytettävissä jatkamaan tuossa tehtävässä ensi tiistaina pidettävässä yhtiökokouksessa

valittu toimitusjohtaja on varmaankin vastannut kysymykseen mutta niin hänelle kuin tälle salille on tietysti hyvä todeta se itsestäänselvyys että omistaja päättää tietysti myynneistä eikä toimiva johto

ensimmäinen oli se että growhown hallitus näki että lannoitebisnes on isompien yritysten hallitsemaa ja että growhow niillä rahkeilla olisi auttamatta jäänyt pieneksi eikä voitu pois sulkea myöskään vihamielistä valtausta

kyllä juuri näin on

minusta tuntuu että kaikki tässä salissa ovat sitä mieltä että finnair on äärimmäisen tärkeä yhtiö suomalaisille kansalaisille ja yrityksille ja me olemme omistajana voimakkaasti sitoutuneet

näihin tuo operaatio sitten tarvittaessa tukeutuu

mutta niin kuin totesin niin tästä asiasta on varmaan erilaisia näkemyksiä ja vaalien jälkeen tulevan hallituksen ohjelmassa ja sen omistajapolitiikan periaatelinjauksissa niihin palataan

toinen asia on se viittasitte tähän seinäjoen rataan että yhtiön hallitus teki päätöksen jonka omistaja on hyväksynyt eli vr irrotti rahoitusta tähän rakentamiseen vaikka se ei tuota rataa omistakaan ja kaikki eivät edes siitä pitäneet

aamupäivällä nimitysvaliokunta kokoontui ja nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle että yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valitaan matti lehti ja varapuheenjohtajaksi sari baldauf

edelleen tämä keskustelu osoittaa sen että kyllä niiden keinojen ja ratkaisumallien täytyy löytyä sieltä yhtiön sisältä yrityksen johdon ja henkilöstön kesken pitää löytää ne tavat reagoida tähän muutokseen jotta meillä jatkossakin on finnair joka tarjoaa tällaiset reittivalikoimat suomalaisille kansalaiset tämä kysymys on loppuun käsitelty syyhyttää kansalaisille

tämä joukkohan koostuu pääosin reserviläisistä joita on koulutettu ja koulutetaan porin prikaatissa ja muutama kuukausi sitten tehdyllä päivärahojen nostolla ja ehkä muutoinkin tällä taloudellisella tilanteella saattaa olla vaikutusta että reserviläisten hakeutumisen määrät ovat moninkertaistuneet eli tämä on positiivinen asia kun ajatellaan henkilöstön saatavuutta

ja kun elisan kannalta määräysvaltaan oikeuttava osakepotti tuli kaupan silloin valtio tietyn järjestelyn kautta oli hyvin aktiivinen ja säilytettiin tuo televerkon määräysvalta kotimaisissa käsissä

toinen perustelu oli sitten se että nuo growhown palat sopivat yaralle sillä tavalla että nähtiin että ne ovat puuttuvia paloja uusikaupunki ja siilinjärvi ja soklikin ja mikään tuon kaupan jälkeinen liikahdus ei toista todista

me olemme erittäin voimakkaasti toimineet eri tasoilla ykn suuntaan koska minä kuitenkin uskon ja toivon että tämä asia saadaan ratkaistua ensi viikon loppuun mennessä

tämän lisäksi olemme toki tehneet sitten evakuointisuunnitelman jos näin ei tapahdu koska on ilman muuta ihan selvää että jos suomalaiset joukot jätettäisiin sinne eristyksiin sadekauden ajaksi ilman polttoainetta niin silloin täällä kyselytunnilla puhuttaisiin ihan muusta

he eivät ole vähentäneet vaan he ovat investoineet suomeen lisää

puhemies

menen vielä lisäkysymykset edustajille kääntynyt ja hyvä näin

kolmas perustelu oli se että growhown rahkeilla sokli oli täysin tavoittamattomissa ja että yara puolestaan sanoi että he tutkivat tuota mahdollisuutta niin kuin ovat tehneet

suomi on tänä vuonna puheenjohtajamaa pohjoismaisessa yhteistyössä ja parhaillaan valmistelemme ja suunnittelemme sitä että suomi ottaisi vastatakseen yhden viidestä afrikka on jaettu viiteen eri turvallisuusalueeseen turvallisuusalueen tämmöisen nopean toiminnan kriisinhallinnan konseptin kouluttamisen eli sen tietotaidon viemisen jota suomi on saanut esimerkiksi euroopan unionin nopean toiminnan joukoista

tuo on tuommoinen pohjoismainen valmennus ja koulutuspanos ja tuota on tarkoitus tämän vuoden aikana aloittaa koska pitää muistaa että afrikkalaiset aina painottavat ja priorisoivat omia kriisinhallintajoukkojaan

arvoisa puhemies

on ehkä hyvä että edustaja perehtyy tähän teliasoneran eiliseen yhtiökokouspäätökseen jossa kyllä aivan totta tulospalkkiot poistetaan mutta se tarkoittaa sitä että nämä tulospalkkiot teliasonerassa siirtyvät kiinteään palkkaan

joudun eräällä tavalla toistamaan tuon vastaukseni että eihän tässä nyt vaaleihin niin hirveän pitkä aika ole ja sitten vaalien jälkeisen hallituksen ohjelmassa ja periaatelinjauksessa asiaan voidaan palata

jotenkin ed

käytännössä tämä on yhtiölle kalliimpi ratkaisu

en näe sitä niin suurena ongelmana että tässä olisi nyt tällaiseen kiireeseen syytä ja toisaalta kun olen asian kaksi kertaa hallituspuolueitten eduskuntaryhmien kanssa ottanut esille ja toiseksi jäänyt niin en ajatellut kolmatta kertaa enää päätä karjalan mäntyyn lyödä

mitä tulee sitten energiamarkkinoitten toimivuuteen ja sähkön hinnan määräytymiseen siitä vastaa työ ja elinkeinoministeri pekkarinen ja moneen kertaan täällä on todettu että pohjoismaissa sähkön hinta määräytyy pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

siellä toimitaan vaikeissa olosuhteissa ja myöskin niin kuin totesin yk irtisanoi aiemmat polttoainesopimukset joitakin aikoja sitten ja tätä uutta systeemiä ei ole saatu pelaamaan

arvoisa puhemies

pikemminkin voi olla jossain vaiheessa tilanne jossa valtio tilaa ja on niin sanottu tilaajan edustaja ja sitten tekijät ovat erikseen ja terve aito rehti kilpailu takaa hinnat

en ota sitä kyllä vastaan ja niin kuin totesin että rakennusliiton puheenjohtaja harjuniemi joka ymmärtääkseni on puoluetoverinne kannattaa tätä hanketta niin kyllä tuntuu olevan vasemmistoliitossa seinät aika laajalla

emme me ole sieltä lähtemässä neuvotteluteitse pois hätäisesti tai häntä koipien välissä mutta jos kaikkien näiden yritysten jälkeen tilanne johtaa tuohon johtopäätökseen niin mielestäni meidän täytyy toimia vastuullisesti ja määräaikaisesti osittain evakuoida joukot

solidium toimi ohjeiden ja tehtyjen päätösten mukaan

taustaksi pitää sanoa se että suomessa niin johdon kuin työntekijöitten kannustamisessa on hyvin laajalti hyväksytty hyvään tulokseen perustuva kannustaminen koska silloin kun tulokset heikkenevät esimerkiksi ulkoisten olosuhteiden syystä silloin ei myöskään palkkioita makseta

eli niin kuin edustaja jaskari totesi niin hyvin tärkeätä on myös se mieliala että uskotaan kasvuun ja kannustetaan yrityksiä vaikeuksista huolimatta tulevaisuuteen

todellakin kasvuyritykset ovat aivan keskeinen osa tätä kasvua

tässä tapauksessa noiden kannustepalkkioiden poistaminen johtaa siihen koska yksipuolisesti palkkaan ja palkkioihin ei voi koskea ja ne korvataan kiinteällä palkalla että yhtiölle tämä ruotsin valtion kanta tulee siis kalliimmaksi eikä kannusta hyviin tuloksiin jotka muuttuvat tuloksen mukana

eri ohjelmien kautta joita on ollut voimassa ja joita jatketaan muun muassa tekesin alla on tämmöinen yrityskiihdyttämöohjelma sen haku on parhaillaan käynnissä

arvoisa puhemies

eli tämä linja on meillä ollut ja tulee olemaan

edelleen olen nimennyt töihin tämmöisen pääomamarkkinastrategiatyöryhmän ja heiltä on ennen kesää tulossa esityksiä miten lisää investointeja miten lisää pääomia suomessa miten lisää kasvuyrityksiä

niin kuin totesin talouspoliittisen ministerivaliokunnan periaatepäätöksessä suomessa me olemme määrittäneet maksimitasot ja nämä teliasoneran kannustinpalkkiot jotka nyt sitten johdon osalta on poistettu olisivat mahtuneet noihin rajoihin

hallintoneuvostojen osalta se ongelma tai haaste vähintäänkin on ollut se että pörssilistatuissa yhtiöissä päätöksenteko on hallitusten vastuulla eikä hallintoneuvosto osallistu siihen päätöksentekoon

todellakin on ensiarvoisen tärkeätä että tätä palkitsemisohjetta nyt tinkimättömästi noudatetaan ja nämä ylisuuret palkkiot leikataan

näin ollen hallintoneuvostoja on jälkikäteen yritetty vastuuttaa asioista joista ne eivät ole päätöksiä olleet tekemässä eivätkä niistä tietoisia kuin korkeintaan jälkikäteen

eli kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja miten esimerkiksi kumppanoitumalla destian tulevaisuus voitaisiin taata nyt tällä hetkellä käynnissä oleva miinusmerkki kääntää plusmerkiksi ja myöskin huolehtia tästä kiviainesomaisuudesta jota on siis paitsi destialla myöskin metsähallituksella

se millä tavalla nyt sitten selvitys eduskunnalle annetaan tästä fortumin tapauksesta yksi vaihtoehto on toki että fortumillahan on eduskunnan asettama hallintoneuvosto ja tuolla hallintoneuvostolla on kaikki oikeus pyytää mitä tahansa selvityksiä se haluaa

mitä sitten tulee hallitusten jäsenten sidonnaisuuksiin tai vastaaviin omistajapolitiikkahan antaa kerran vuodessa omistajapoliittisen katsauksen jota muun muassa johtamanne talousvaliokunta on käsitellyt ja siinä yhteydessä tarjoutuu myöskin mahdollisuus keskustella näistä hallitusjäsenten sidonnaisuuksista

kyllä ensimmäinen lähtökohta ja toive on se niin kuin olen todennut aikaisemmin että tämä ongelma saadaan hoidettua ja toiminta voisi edetä suunnitellusti

vielä kertaan että tietenkin tulokseen perustuvat palkkiot edellyttävät sitä että yritys tekee tulosta ja näin ollen huonoina aikoina sitä tulosta ei synny eikä myöskään kannustinpalkkioita eli ne liikkuvat alaspäin

mikäli sitten joudutaan tähän varasuunnitelmaan turvautumaan niin varmasti lähtökohta on että sadekauden jälkeen sinne palataan mutta toki sinä aikana täytyy sitten nämä ongelmat saada voitetuiksi

haluan korostaa sitä että yksipuolisesti palkkaa tai palkkiota työnantaja ei voi muuttaa ja tässä tapauksessa tuo tuloksen mukaan muuttuva palkkio muutetaan kiinteäksi

eli niin kuin totean niin yhtiön kannalta tämä ruotsin valtion kanta tulee kalliimmaksi kuin tämä aikaisempi joka vielä kannusti hyviin tuloksiin johtaa kun työntekijä on kysymys on loukkuun käsitä sitä seuraa kysymyksellä niin johtoa kuin työntekijöitä

eli kyllä siellä tarve rauhanturvatoiminnalle on kiistaton ja mielelläni näkisin että tässä yk operaatiossa suomi olisi mukana pitkäjänteisesti

kalli tässä totesi hallintoneuvostojen rooli erityisesti näissä yhtiöissä jotka ovat pörssilistattuja ja joissa valtio on vain yksi omistaja siellä on muitakin omistajia toki valtio on pääomistaja mutta siellä on muitakin omistajia on herättänyt keskustelua samaten kuin se että hallintoneuvostoja on eri tilanteissa vastuutettu yhtiön päätöksistä vaikka osakeyhtiölaki yksiselitteisesti määrittää vastuunkantajaksi yhtiön hallituksen

olen moneen kertaan sanonut että siinä palkitsemisohjeessa jonka maan hallitus on tehnyt edellytämme että sitä tinkimättömästi noudatetaan

tässä on nyt kansallisista talkoista kysymys ja nämä ylisuuret palkkiot tulee leikata ja tämän valvonnan vastuu on allekirjoittaneella

kuitenkin tähän asti hallintoneuvostojen roolia on pidetty tärkeänä myöskin näissä kahdessa pörssilistatussa yhtiössä eli fortumissa ja neste oilissa mutta nyt olen ymmärtänyt niin että hallituspuolueitten eduskuntaryhmissä on myötämielisyyttä sille että hallintoneuvostoista näissä kahdessa yhtiössä kevään yhtiökokouksissa luovutaan ja tilalle muodostetaan yhtiön hallituksen koolle kutsumat neuvottelukunnat joiden tehtävä on toimia yhtiön apuna antaa palautetta ja toiveita

noissa neuvottelukunnissahan voisi olla sitten kansanedustajien lisäksi siis valtio omistajan edustajien lisäksi muitakin jäseniä kuten vaikkapa työntekijäjärjestöjen edustajia ja alan arvostettuja asiantuntijoita

arvoisa puhemies

johannes koskinen varmaan hyvin tietää että mitä tulee teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon sen tilaamisesta vastaa tiehallinto valtion puolesta

tiehallinnon tehtävänä on vastata että ne syrjäkylien tiet tulevat auratuiksi ja että urakat kilpailutetaan veronmaksajien intressi silmälläpitäen

mutta niin kuin totesin tällä haetaan valtuutta kartoittaa eri vaihtoehtoja jotta destian tulevaisuus taataan ja että se voisi esimerkiksi monipuolistua jollekin muulle rakentamisen sektorille

näiden rajojen merkitys on juuri estää se että nuo osakepalkkiot eivät mene niin sanotusti katosta läpi ja edellytämme luonnollisesti näiden ohjeiden tiukkaa noudattamista eli näillä kahdella tavalla

mutta varmasti tämä julkinen keskustelu jota on käyty sekä eduskunnassa että mediassa noin laajemminkin on omalta osaltaan vaikuttanut siihen että näitä rajoja on tiukennettu

nuo tapahtumat koskevat outokumpu oytä ja sen satamaa ja haluan korostaa että tuo satama on yhtiön oma yksityinen satama

herra puhemies

suomi noudattaa aseiden viennissä ja tuonnissa luonnollisesti kansainvälisiä sopimuksia tinkimättömästi ja israel ei tällä hetkellä kuulu ykn tai eun kieltolistoille

tuona kyseisenä ajanjaksona yritys käytti alihankkijoitaan jotta toimitukset jatkuivat ahtaajalakon aikana

mutta minulla on käsitys myöskin siitä että tuo mielenilmaisu jäisi koskemaan vain tätä päivää ja ahtaajat palaisivat huomenna takaisin töihin

tämä on tämän vaalikauden saldo

meillä on tällä hetkellä täydellinen päivystysjärjestelmä luotu tämän vuoden alusta ja sitä ei suinkaan olisi tehty mikäli kopterit eivät olisi hyvässä formussa

eli saksan kokemuksia meillä ei ole ja laivueen komentaja tänään edustajan vaalipiirin lehdessä vakuuttaa että kone on erittäin hyvä

mitä tulee tähän keskusteluun olen moneen kertaan todennut että nyt arviointiryhmä tekee laajan selvityksen ja niihin johtopäätöksiin palataan sitten ennen kesää